ja kun puhuttiin myöskin sitten siitä tilapäisyydestä joka tähän ehkä vähän asetukseen sitten tai tähän tavaraliikennelupa asetuksen noudattamiseen tulee niin meidän euroopan parlamentin jäsenet toivottavasti sitä kansallista etuansa ajavat myöskin siellä unionin pöydissä sen määrittelemiseksi mikä on tilapäistä tavaraliikennekuljetusta

irlannin talouden kuntoon saattaminen on välttämätöntä vaikka se vaatisikin myös suomelta ikäviä päätöksiä taloudellisesta avunannosta tai tässä on kyse tietysti lainojen takaamisesta

mutta meidän tulee muistaa että jos irlanti kaatuu seuraukset olisivat suomelle huomattavasti huonommat kuin avunanto tässä tapauksessa

olemme todellakin riippuvaisia kansainvälisestä kaupasta ja vienti on suomelle erityisesti tärkeää euroopan unionin reuna alueella ollessamme

uusi taloudellinen lama näkyisi suomessa eritoten asuntolainojen korkojen voimakkaana nousuna ja suurena työttömyytenä

tietysti mitään mustia pilviä ilmaan ei kannata maalailla mutta tilanne voi kärjistyä todellakin suomessa hyvinkin pahaksi

erityisesti painotan tässä sitä että pääministerimme ja valtionvarainministerin aktiivisuus euroopan unionin ja euromaiden neuvottelupöydissä jatkossakin on meidän koko

edustajalla u

valtion infra oy tekninen toteuttaja tie ja liikennehankkeissa on vallan mainio rahoitusväline nykyiseen malliin verrattuna

on ajateltu että suoraan valtion kassasta tulisi osa rahoituksesta sisäisillä lainoilla ja se olisi myöskin sijoituskohteena eläkeyhtiöille mutta myöskin tavallisille suomalaisille veronmaksajille

arvoisa herra puhemies

aivan aluksi haluan todeta että euron kriisi ja suomen talouden tasapainottamistarpeet tulevat pistämään nyt esitetyt neljän vuoden valtiontalouden kehykset useaan kertaan vielä uusiksi

arvostettu puhemies

tämä on se valtion infra oyn rahoituspohja

kokoomuksen edustajat sanoivat että kiitos siitä

arvoisa puhemies

erityisen tyytyväinen olen siihen että ministeri gustafsson on saapunut saliin koska ajattelin näistä kehyksistä puhua juuri sivistys opetus ja kulttuuripuolen asioista

siksi tässäkin salissa on puhuttu paljon lähi ja luomuruuan hyväksymisestä ja edistämisestä mutta on selvää että kysyntä olisi paljon suurempaa kuin ruuan tuottajat pystyvät tällä hetkellä tuotteitaan tarjoamaan

mikäli hallitus supistaa lukio ja ammattikorkeakouluverkostoa etenkin pohjois ja itä suomessa niin kuin todennäköisesti tekee ajaa se näiden alueiden nuoret täysin epätasa arvoiseen asemaan muiden alueiden nuorten kanssa

lähi ja luomuruuan menekin kasvun ongelmakohtia on etenkin tuotteiden suoramyynnissä ja markkinoinnissa

toisen asteen opinnot on oltava mahdollista käydä kotoa käsin kohtuullisen matkan päässä myös pohjois ja itä suomessa

olen itse askarrellut viime aikoina suomalaisen kotimaisen kalan ja lampaanlihan saatavuuden parantamiseksi

lampaanlihan tuottajat joutuvat kuitenkin käännyttämään asiakkaat tiloiltaan kauppoihin joissa sama lampaanliha on jopa yli tuplasti kalliimpaa

koulutuspaikkojen leikkauksetkaan eivät riitä vaan koulut joutuvat kärsimään myös pienenevistä koulujen korjausmäärärahoista

suurimmat esteet suoramyynnin edistämiseen näyttävät olevan eun lainsäädännössä mutta myöskin suomessa meidän tulee kaikin tavoin vaikuttaa eun lainsäädäntöön jotta lampaiden tarkastus elävänä tilalla olisi jatkossa mahdollista

elintarvikelain lisäksi ministeri koskinen puhui myöskin hankintalain nykyisistä mahdollisuuksista mutta sielläkin on sellaisia lainsäädännöllisiä esteitä joilla juuri sitä lähiruokaa ei aina tule jollakin koululla oppilaitoksella tai työpaikoilla sitten edistettyä

niin oppilaiden opettajien muun henkilökunnan kuin myöskin vanhempien huoli omasta ja lasten terveystilanteesta on valtava tässä tilanteessa

miksi hallitus ei kuule tätä hätähuutoa vaan jättää koululaiset ja henkilökunnan viettämään päivänsä terveydelle haitallisissa tiloissa

tehty hallituksen talouspolitiikkaa ja suomen talouden kehitystä kuvaava välikysymys on erittäin ajankohtainen

suomen keskusta on puolue joka on syntyajoistaan lähtien halunnut edistää vihreää taloutta ja vihreä vallankumous oli jo satavuotisen historian ensimmäisiä aatesuuntauksia joita edistimme suomessa

eläköityvien kalastajien tilalle on vaikea saada uutta työvoimaa etenkin siksi että erilaiset pyyntirajoitukset laskevat huomattavasti alan houkuttelevuutta

esimerkiksi kansalaisopistoilla on suuri merkitys nuorille työttömille maahanmuuttajille ja eläkeläisille

haluamme kaikella tavalla edistää sitä että puhdas energia kotimainen energia olisi se mitä suomessa tulevaisuudessa edistetään

eduskunnassa on ollut sekä ympäristövaliokunnassa että muissakin valiokunnissa varmasti lohenhoitoasetus joka on tullut eu lainsäädännöstä meille tänne mietittäväksi

me keskustalaiset elämme symbioosissa hyvin lähellä luontoa ja meille luontosuhde on hyvinkin konkreettista

siellä on nyt huolella mietittävä se että emme tapa tulevalla lainsäädännöllä ammattikalastajien mahdollisuuksia mutta myöskin parannamme lohen hoitotavoilla sitä että lohen kanta paranee

se ei ole vain maaseudun museointia tai jotakin luonnonsuojelua kaukaa nähden vaan se on konkreettista elämistä siellä luonnon keskellä

takuu on erittäin kannatettava kuten sanoin mutta me tarvitsemme todellisia keinoja

entinen pääministeri jyrki katainen nyt komission varapuheenjohtajana iski eilettäin madonluvut pöytään ja totesi että suomen talouden kasvu on negatiivinen seuraavien vuosienkin aikana

oppisopimuskoulutus työpajatoiminta joista myöskin keskusteltiin tänään kyselytunnilla eivät ole niin kovassa huudossa nyt hallituksen rahoituksessa kuin annetaan ymmärtää

kalastajat eivät pysty vastaamaan kotimaisen kalan kysyntään joka tulee vain kasvamaan lähiruokatrendin voimistuessa

myös kalanjalostus ja kalakauppiaat ovat tuoneet esille ongelmat kotimaisen kalan riittävyydessä

takuulla on aikaansaatava nuorille merkityksellinen työ tai opiskelupaikka niin että nuoret pääsevät takaisin kiinni yhteiskuntaan ja saavat siitä suunnan elämälleen

kalastajien eläköitymisaallon seurauksena kotimaisen kalan saatavuus heikkenee entisestään

minusta yhden an pudotus on erittäin vakava viesti siitä mihin meidän taloutemme on menossa

muitakin mustia pilviä kalastuksen puitteissa on olemassa kuten vahinkoeläimet hylkeet ja merimetso

olen erittäin huolissani hallituksen perusväylänpitoon suuntaamista rahoista koska koko ajan ostovoima laskee siitä että tienpidon nykytason säilyttäminen on yhä vaikeampaa vuosi vuoden jälkeen

toivon että tämä hallitus tekee paljon töitä maaseudun kehittämistoiminnan eteen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi

tällä vaalikaudella on kuljettu leikkauksia ja veronkorotuksia tekevällä näivettävällä linjalla

olen pahoillani että arvokas neuvontatyö maaseudulla ja muutamat järjestöjen avustukset ovat olleet leikkauslistalla

mitä tullaan tekemään sitten tulevassa liikennepoliittisessa selonteossa se on kysymysmerkki mutta toivon että alueellinen tasavertaisuus tullaan toteuttamaan niin että tiemäärärahoja ja perusväylänpitoon tulevaa rahoitusta nähdään koko suomen alueella

kaikki rakenneuudistukset ovat itse asiassa aika lailla jäissä ja odotamme erityisesti sitä että sosiaali ja terveysuudistus saadaan tämän vaalikauden aikana maaliin

on selvää että kaikki veronkorotukset ja leikkaukset ovat kohdistuneet myöskin kotitalouksien ostovoiman heikentymiseen siis siihen että rattaita ei voida pitää pyörimässä

tuota ministeri voi vastata lyhyesti ministeriaitiosta ja sen jälkeen nustarin ja medialle että lyhyt kommenttipuheenvuoron tai vastauspuheenvuoro edusti ja ulkopuolella

energiaveron liikenteen polttoaineveron kiinteistöverojen korotukset perhe etuuksien kuten lapsilisän leikkaaminen ja kotihoidon tuen puolittaminen näkyvät perheiden kukkarossa

tämä ei ole ristiriidassa sille väärinkäsitykselle oikeastaan täällä mikä on tullut julkisen sektorin työntekijöiden vähentymistarpeen myötä

puheenjohtaja sipilä on tuonut esille pelottomasti sen että julkisella puolella työtehtävät tulevat varmasti muuttumaan mutta myös vähentymään mutta se tapahtuu hallitusti eläkkeelle siirtymisten muodossa ja siinä että työtehtävät kertakaikkisesti vaihtuvat

kukaan ei ole väittänyt että irtisanoisimme tai haluaisimme irtisanoa lääkäreitä sairaanhoitajia opettajia vanhusten hoitajia

arvoisa puhemies

tässä taloudellisessa tilanteessa on käsittämätöntä että hallitukselta kuitenkin riittää velkarahaa suurien liikenneinvestointien laittamiseksi eteenpäin täällä eteläisessä suomessa

miljardiluokan investoinnit esimerkiksi pisara rataan ja länsimetron rakentamiseen ovat käsittämättömiä kun miettii että seuraavat kaksi hallitusta ovat naimisissa näiden suurien hankkeiden kanssa

tästä on pitkälti kyse

olemme myös esittäneet että valtion budjetissa tämä perusväylänpito siis päivittäinen ylläpito voisi olla siinä perusbudjetissa vuosittain mutta sitten uudet investoinnit kun niitä joka tapauksessa tulee tulevaisuudessa hoidettaisiin uuden rahaston infra oyn kautta ja sen toivon myöskin olevan toivottavasti ainakin seuraavan hallituksen ohjelmassa

minä haluaisin nähdä että hallitus olisi liikenneinfran rakentamisessa huomioinut koko suomen tarpeet ja erityisesti perusväylänpidon tasokorotuksen

se olisi tuonut pysyviäkin työpaikkoja ehdottomasti koko suomeen kun perusväylänpidosta olisi huolehdittu ja laitettu sinne tarvittavat miljoonat eikä vain rakennettu lisää infraa

siksi puuttuminen tähän asiaan niin euroopan neuvoston tasolla kuin suomen eduskunnan tasolla on nyt tärkeää

me olemme hyväksymässä euroopan neuvoston yleissopimusta lasten suojelemisesta seksuaalista rikosta ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan

tämän hallituksen esityksen ja tänään meidän kaikkien edistämän lain tarkoitus on ensinnäkin edistää lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä ja viranomaisyhteistyötä näiden rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi

sopimuksella pyritään myös parantamaan uhrien suojelua ja avustamista saamaan aikaiseksi kattava ja asianmukaiseen rikosvastuuseen johtavan rikosoikeudellisen sääntelyn parantaminen

tällä hetkellä saamiemme tietojen mukaan poliisin tietoon tulleiden ja tuomioistuimen käsittelemien lasten hyväksikäytön ja seksuaalirikosten lukumäärä on kasvuun päin

mutta osa myös näistä lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista jää ilmoittamatta tai käsittelemättä millään tavalla

hallituksen esityksessä ja tässä laissa lähdetään siitä että lapsen seksuaalisen hyväksikäytön vähimmäisrangaistus korotettaisiin neljäksi kuukaudeksi vankeutta

samalla laissa myöskin tehdään lapsipornografiaa koskevien rangaistussäännösten tunnusmerkistöjen täsmentämistä

valiokunnassa keskusteltiin tästä kuvien todellisuuspohjaisesta todenmukaisuudesta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta aineistosta ja rangaistuskäytäntöjen tulee olla sen mukaisia

mutta me valiokunnassa jäseninä katsoimme että lapseen kohdistuvat seksuaalirikokset ovat vakavia rikoksia riippumatta lapsen iästä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sen lisäksi että rangaistus käytäntö ja muuten ei rangaistuskäytäntöjä muutetaan kiinnitimme myös huomiota siihen että rangaistusten lisäksi on muitakin keinoja puuttua lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja ennen kaikkea sen ehkäisemiseen

olisiko tarpeen miettiä että kunnat voisivat vastata työllisyyden hoidosta tulevaisuudessa siis yhden luukun periaatteella että tätä ei tehdä edes monessa postissa

arvoisa puhemies

olemme pitkälti tuontienergian varassa

etenkin venäjältä tuotava kivihiili ja maakaasu sekä norjasta suhdanneherkkä vesivoima pistää huoltovarmuutemme energian suhteen tosi kovalle koetukselle

tämä yleissopimus edellyttää meiltä muun muassa sitä että uhreina oleville lapsille ja heidän läheisilleen on erilaisia auttamis ja tukiohjelmia

mutta suomessa uhrin tukipalveluista vastaavat lähes yksinomaan kansalaisjärjestöt joiden toiminta on suurelta osin yleishyödyllisten avustusten varassa ja vapaaehtoistyönkin varassa

me tarvitsemme lainsäädäntöön verotukseen byrokratian purkamiseen kansainvälisyyteen panostamiseen ja erityisesti siihen resurssiin ja rahankäyttöön erittäin laajaa repertuaaria miten sitä voidaan siellä käyttää

eun yhteiset päästö energiasäästö ja uusiutuvien energialähteiden tavoitteet ovat kunnianhimoisia

halusimme kiinnittää tähän asiaan huomiota erityisesti iä ja jari toi toivoa ja toivomme tämänkin salin tulevissa rahoituspäätöksissä sitä että toimijoiden rahoituksen näihin auttamisjärjestelmiin ja lapsen suojelemiseksi tulisi näkyä myöskin tulevissa tuki

vastaus löytyy hajautetusta energiantuotannosta

erilaisiin ja erikokoisiin energiatarpeisiin vastataan parhaiten hyödyntämällä mahdollisimman laajasti käytössämme olevia monipuolisia energialähteitä ja tuotantotapoja

raskas perusteollisuutemme tarvitsee oman varman energialähteemme eikä teollisuutta pidä pistää päästökaupan maksajaksi

sisällön mietinnön mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen hallituksen esitykseen sisältyvän viidennen lakiehdotuksen hylkäämisestä eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen

vaikka meidän tulee kehittää uusiutu kuoseutuviin vaikka meidän tulee kehittää uusiutuviin energialähteisiin ja perusvoimaan perustuvaa voimantuotantoa määrätietoisesti ja lisätä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi on ydinvoimalla edelleen paikkansa suomen energiapaletissa

arvoisa puhemies

tämä tarkoittaa että tehokkuutta energiantuotannossa tulee lisätä metsistä tuulesta virroista pelloilta ja soilta

samaa asiaa kysyttiin että venäjä toivoo että siitä vielä ennustaa vehkaperä

raaka aineiden jalostusaste on vietävä mahdollisimman pitkälle

se on muita energiakasveja ja peltoenergiaa kestävämpää siinäkin mielessä että metsien energiavarantojen hyödyntäminen mahdollistaa peltojen pitämisen ruoan tuotannossa

onko tämä remonttiryhmä juuri sitä varten että selvitetään minkälainen korjausvelka meillä on rakennuksissa ja maanalaisessa infrassa

metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvä energia on puolestaan hyvä esimerkki raaka aineiden maksimaalisesta hyödyntämisestä

ministeri rinne on pistänyt jalalle remontti oyn jolla huonokuntoisia kiinteistöjä korjattaisiin valtion rakennuttajayhtiön kautta

metsähakkeeseen kohdistuu hallituksen strategiassa suuria odotuksia

itse suhtaudun tämmöiseen remontti oyhyn hieman varauksella mutta mitä te asuntoministeri itse pidätte ja mietitte tuosta remontti oystä ja oletteko mukana sen valmistelussa

tuulivoima on muuttunut teknologian kehityksen myötä takavuosien haihattelusta varteenotettavaksi energiamuodoksi

esimerkiksi pohjois pohjanmaan rannoilla ja merialueilla on runsaasti tuulioloiltaan suotuisia alueita ja niitä ollaan valjastamassa tuulivoiman käyttöön

alan osaamista löytyy maakunnastamme runsain mitoin muillekin malliksi

on hyvä kuulla että kokoomukselle aluepolitiikasta puhuminen ei ole vanhahtavaa ja on hyvä että olette tulleet keskustan keskilinjalle siihen että pidetään koko suomi asuttuna ja pyörät pyörimässä

arvoisa liikenneministeri kansallisomaisuutemme infra rapistuu koko ajan

arvoisa puhemies

meillä ei ole varaa tuomita turvetta paitsioon vaan sen tulee olla osa energiajoukkuetta ei keskihyökkääjä mutta yksi energian tasaisen saatavuuden turvaavista puolustajista

turvetta on edelleen voitava käyttää kotimaisena korvikkeena kivihiilelle ja kaasulle sekä tulevaisuudessa tuotekehityksen ja säädösten salliessa biodieselin raaka aineena aasialaisen palmuöljyn sijaan

hyvä niin mutta olisiko aika puhua siitä että perusväylänpito tarvitsee tuntuvan tasokorotuksen nyt tässä ja nyt ja sen takia voisimme ehkä uusia väylähankkeita pistää enemmänkin jäihin